eduskunta edellyttää etä hallitus parantaa kansanopistojen valmiuksia maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

seuraava kysymys edustaja haglund

lakiehdotuksen

asian käsittely päättyi

tämän leikkauksen myötä esimerkiksi myötä joten toiminta vaikeutuu

suomi ja suomalaiset ovat valmiit tekemään osansa ihmishenkien pelastamiseksi hädän lievittämiseksi ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi

asia

tekesin tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan leikkaukset tarkoittavat että tulevaisuudessa keksintöjä syntyy vähemmän ja niistä johdettuja tuotteita jää testaamatta toisin sanoen ja olen potentiaalisesti kasvua työpaikkoja ja vientiä tuovan tuotteen vieminen

eduskunta edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle esityksen ansiotuloverotuksen muuttamisesta niin että verotusta vähennetään yhdellä prosenttiyksiköllä kolmessa alimmassa veroluokassa ja puolella prosenttiyksiköllä korkeimmassa veroluokassa

seuraava kysymys edustaja andersson

ahaa ministeri stubb haluaa kommentoida

lopetan juuri

keskustelua ei syntynyt

asia

wrede varten hallita mutta anneli kiljunen on esteitä viedä mut kristiina salonen pori saa pitää jään laatusuhde kun rastas pitää hallita mutta anneli kiljunen on testata viedä mut kristiina salonen rastitetusta kivuitta avantejen ja lausumaehdotuksen

hallituksen leikkauksilla vaaranneta jos kansallinen kulttuuriperintömme kansalliskirjasto hoitaa valtakunnallista tehtävää huolehtii suomalaisen julkaisu perinnön säilymisestä koska kansalliskirjasto toimii erillislaitoksena mutta hallinnollisesti osana helsingin yliopistoa

asia

finnfund joka edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä rahoittamalla niissä vastuullista yksityistä yritystoimintaa on mitä parhainta kehitysapua

selonteko hyväksyttiin

ensin on äänestettävä joka hyväksyy toisen lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voi tää on todellakin kyllä minä hänestä mä

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lasten subjektiivisen päivähoito oikeuden ja ryhmäkokojen säilyttämiseksi nykyisellä tasolla ja osoittaa näihin muutoksiin riittävät resurssit lisätalousarviossa

leikkaukset osuvat

hallitus on osoittanut kansalliskirjastolle erillisrahoitusta mutta ei ole varmistanut etteivät helsingin yliopiston suurten rahaleikkausten vuoksi tekemät säästöt kohdistuvat myös

asia

meillä kansakuntana ole varaa menettää usan historiastamme silti sekin on nyt uhkana hallituksen leikkausta

haluaa olkaa hyvä

toisin kuin mitä sipilän hallitus ehdottaa tarvitsemme juuri nyt määrätietoisia toimia ja panostuksia korkeakoulutukseen ja

herra puhemies

ei ollut

yleiskeskustelu päättyi

ne ovat keino jolla taloudellisista ongelmista voidaan nousta eivät usa

osinkoverotus toteutetaan oikeudenmukaisemmin ja kasvua paremmin tukevalla tavalla verottamalla pieniä osinkoja hallitusta kevyemmin ja suuria osinkoja hallitusta ankarammin

satakolme jaa ääntä viisikymmentäyhdeksän ei ääntä ja nolla poissa kolmekymmentäseitsemän ja vantaan hyväksi miettinen asian käsittely päättyi

tästä ei tainnut löytyä kysymystä

toisen käsittelyn esitellä neljäs ja nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelua keskustelu on

sipilän hallituksen toimet osoittavat että hallituspuolueiden juhlapuheet ja ennen vaaleja annetut koulutuslupaukset ovat täysin irrallisia todellisuudesta ja ristiriidassa tekojen

hyvinvointipakettimme tarkoituksena on eriarvoistumisen pysäyttäminen

oli ongelmia tiedotuksen kanssa osinkoverofarssi ja lopuksi kummasteltiin hallituksen tapaa huomioida vain yhteisöveron laskun dynaamiset vaikutukset tämä kaikki ennen kuin päästiin itse asiaan eli päätösten sisältöön

asia

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esityksen kolme sisältyy ensimmäisen ja toisen lakiehdotuksista pääkirjoitusten toinen käsittely on päättynyt ja asia on käsitelty

arvoisa puhemies edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain eli renkinä kolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin kokopäiväisen päivähoito oikeuden palauttamiseksi

katsomme myös että tasa arvoinen ja laadukas opetus on maamme menestyksen perusta joten lisäisimme resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan kouluverkon ylläpitoon

pöydällepanoa varten esitellä päivystyksen viides ja puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö panna pöydälle viidestoista kolmatta pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytään mihin panna pöydälle viiden sta kolme on pidettävä päässyt

yksi aikooko hallitus peruuttaa

eduskunta edellyttää että hallitus antaa selvityksen esitystensä vaikutuksista asuntovelallisten erityisesti lapsiperheiden asemaan ja ryhtyy tarvittaessa korjaaviin toimiin

hallitus on toki tehnyt joukon hyviäkin päätöksiä joista voi mainita panostukset lng terminaaliin ja opintotuen sitomisen indeksiin mutta monessa kohtaa on parantamisen varaa

tulon ja opintojen täysipainoiseen etenemiseen vaarantavat täysin kohtuuttomat leikkaukset

asia

pöydällepanoa varten esitellä päivystyksen kuudes osia

kaksi

puhemiesneuvosto ehdottaa mihin pannaan pöydälle viidestoista kolmatta pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytään

aikooko hallitus perua valtavat koulutuksen ja tutkimuksen kohdistetut

nyt asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen pöydälle panoa varten esitellään vares yksi viides ja puhemiesneuvosto ehdotti että mietintö anna förille ensin meni kolmatta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään pinta pannaan pöydälle ensimmäinen kolmatta pidettävän

kolme miten hallitus aikoo vastaisuudessa turvata suomen menestymisen mahdollisuudet kilpailukyvyn sekä maamme sivistyksen perustan ja se rapauttaa osaamispohjaa näin

yritin panna verolle viidestoista ckolme pidettävään täysistuntoon

asian käsittely keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi

pöydällepanoa varten esitellä päivystyksen seitsemäs osia kunnes neuvosto ehdottaa että mihin panna vireille kuudestoista kolmatta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään niin ikivanha pöydälle kuudesta kolmatta pidettävään täysistunto on jäänyt no seuraava täysistunto on viis tiistaina viidestoista ckolme kello neljätoista

asiana on olemassa hyvin vakava kepittää täältä tutkimustietoa siitä mitä nopeammin työttömyyden pystytä puuttumaan sitä enemmän käytetty panos myöskin tuottaa sitä näistä

ja nelli ja miten hallitus aikoo turvata koulutuksellisen tasa arvon ja anna maja henriksson luki välikysymystekstin

ehtona on esitellä päivystyksen uudesta asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö panna edelleen ensimmäinen kolmatta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyttää miten ne pannaan vedellä ensin meni kolme pidettävä vuoksi

eduskunta edellyttää että hallitus antaa esityksen eri tuloryhmiä tasapuolisesti kohtelevasta lahjoitusvähennyksestä joka kohdistuu suomalaisiin korkeakouluihin ja joka ei mahdollista kaiken verotettavan tulon käyttämistä vähennykseen

tämä täysistuntoon päättyi

valtion vastuusta takauksista jotta

työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi

tämä edellyttää kotimaisen energian aseman parantamista suhteessa kivihiileen ja muuhun tuontienergiaan verotusta sekä tuki ja lupapolitiikkaa järkeistämällä

ennuste saada kala puhui ja aasi ja siitä että euroopan vakausmekanismin lämmöllä osa aiempi pääomasijoitus venetsia vaikutus neuvoston suomen valtuuskunnan vaali

tämän takia sopeutamme hallitusta vähemmän kehyskauden alkupuolella mutta kiristämme tahtia kehyksen loppuvuosina

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelua ei syntynyt

kysyisin otatteko nyt kun ohjeistusta valmistellaan siihen on enää kaksi viikkoa aikaa järjestöt mukaan tekemään näitä ohjeistuksia

eduskunta edellyttää että hallitus antaa esityksen energiaintensiivisen teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmän uudistamisesta jolla vahvistetaan vientisektorin kilpailukykyä

totean että määrärahaa

asia

vaadimme riittävät resurssit puolustusvoimille poliisille rajavartiolaitokselle tullille sekä oikeuslaitokselle jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä

kohtaan

ja vaali on todellakin tuottaja voi kysyä mitä vaadittaessa yksimielinen ja että eduskunta käsittelee sen erikseen myönnetäänkö sitä uutta pääomaa vai ei valitsee valtuuskunnan jäseniksi ja näki täällä oli selvä jakaumalla ole sellaista varajäseniksi seuraavat edustajat

herra puhemies

asia